esitys on hyvä ja kannatettava ja todellakin asiakaslähtöisesti viedään eteenpäin ja muistetaan että ihminen on se joka sitä konetta käyttää ja kaikki muu tulee sitten siinä perässä ja että kun nettiyhteys menee poikki vaikkapa tuolla jossakin metsän keskellä niin silloin katkeaa yhteys ja siihen jää se sähköisen maailman käyt

olisikin hyvin tärkeää että se laatu säilyisi myös tulevaisuudessa koska suomalainen taksi on tunnettu siitä että meillä toimii asiat ja kaikki menee hyvin

joissakin kunnissa huolta on aiheuttanut se kuinka sitten niiden kaikkein vaikeimmin vammaisten ihmisten ääni saadaan kuuluviin

millä tavalla tämä kirjaus nyt etenee ja millä tavalla me koko yhteiskuntana ryhdymme torjumaan näitä törkeitä rikoksia joiden uhriksi kenenkään viattoman ihmisen lapsen ei pitäisi joutua

olisi hyvä että iäkkäät ihmiset ja myös vammaiset tietäisivät että tällainen on mahdollista ja he voisivat kenties sitten lain mukaan saada itsellensä oikeuden käyttää vakitaksia

mutta kyllä meidän pitää siellä omissa kunnissamme ja kuntapolitiikassakin toimiessamme ja myös täältä eduskunnasta kentälle katsoessamme puhua sen puolesta että myös todellakin ne hyvin vaikeasti vammaisten ihmisten asiat tulevat kuulluiksi ja vaikkapa sen vaikeasti vammaisen omainen pääsee myös neuvostoon osalliseksi ja kertomaan siitä arjen raskaudesta ja niistä ongelmista mitä ihminen liikkuessaan vaikkapa juuri esteettömyyden osalta mistä tänäänkin täällä ollaan paljon puhuttu kohtaa siellä arjessa

nämä sähköiset rekisterit ja uudistamiset maksavat todella paljon ja kanta hanke on yksi oiva esimerkki siitä

mutta tuo navigaattori on kyllä ihme juttu että se johtaa harhaan vaikka tuntisi kartat pohjiaan myöten koska navigaattorihan ei tunne liikennemerkkejä eikä tiedä niitä rajoituksia mitä siellä liikenteessä on

vammaisten henkilöiden työllistyminen on ollut kautta aikain hyvin vaikeaa suomessa ja hattua täytyy nostaa niille työnantajille jotka heitä palkkaavat

kiitos

he ovat ahkeria tunnollisia tehtävänsä hoitavia henkilöitä ja on todella kannustavaa että työtä myös heille tarjotaan ja annetaan

meillä on yhdenvertaisuuslaki tasapuolista kohtelua varten

meiltä puuttuu vanhusasiavaltuutettu

kaikkien eväät elämään eivät kuitenkaan ehkä ole samanlaisia mutta tälläkin sopimuksella voimme taata että kaikille mahdollisuudet turvataan

arvoisa rouva puhemies

sote uudistuksen tarkoituksena on todellakin turvata hyvä hoito kaikille suomalaisille riippumatta asuinpaikasta

häntä pelättiin

milloin me saamme meille suomeen vanhusasiavaltuutetun johon vanhukset ja ennen kaikkea heidän omaisensa voisivat näkemästään hoidosta tai omaisensa kohtelusta ottaa yhteyttä kertoa huolistaan ja saada apua

haluankin kysyä teiltä ministeri ja oikeastaan ehkäpä muistuttaa meitä kaikkia niin täällä eduskunnassa kun menemme maakuntiimme ja viemme näitä terveisiä kuin myös tähän uudistukseen liittyen että onhan niin että sote uudistuksen ytimessä on myös potilasturvallisuus teema ja pidämme ja pidätte sitä esillä käydessänne keskusteluja ja suunnitellessanne tämän uudistuksen erilaista pohjaa

missä vaihteessa tämä asia mahdollisesti tulee suomeen

ammattitaitoinen osaava oikea aikainen hoito meille kaikille silloin kun sen aika on

on ihan oikein asettaa jonkun verran vastakkain näitä monikansallisia yrityksiä ja sitten näitä pieniä että minkä takia pienikin ei voisi olla kaunista ja pienellä olisi mahdollisuus toimia täällä suomessa yrittäjänä

kyllä me suomalaiset arvostamme suomalaisia yrittäjiä ja esimerkkinä nyt voimme huomata että kun tämä eräs terveysalan yritys paljastui veronsa ulkomaille maksavaksi niin mitä tekivät suomalaiset

äänestivät jaloillaan ja jättivät menemättä

se tarkoittaa sitä että ihmisellä ei ole enää hoitajaa

arvoisa herra puhemies

ministerit kävitte siellä paikalla ja niin kuin olikohan se pääministeri alexander stubb sanoi lehdessä talvivaarasta tajuaa vasta kun käy paikalla kuinka laaja ja valtava kokonaisuus se on

hoitoala ja ihmisten parissa työskentely on monen sanon vaikka hoitoalalla työskentelevän unelma ja haave ja sen takia pitäisi olla mahdollisuus myös näillä pienillä toimijoilla yrittää ja päästä yrittäjiksi

se on ikävää että myös tämä kilpailutus estää sen että viisi työntekijää ei saa itsellensä ostettua sitten mistään sitä työtä

kaivoksen alasajo olisi sekä ympäristön että työpaikkojen kannalta hyvin vaikeaa ympäristön kannalta erityisesti sillä bioliuotuskasojen vakauttamiseen liittyy paljon ongelmia

on hyvin tärkeää että asukkaat ja yksityismaanomistajat saavat kuitenkin niitä korvauksia joihin he ovat oikeutettuja sillä kyllä talvivaara on tuhonnut paljon luontoa ja alueita mikä on kestämätöntä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

täällä mainittiin vanhustenhoitoon liittyviä seikkoja ja tämä valvonta on se mikä itseäni aina huolestuttaa säilyykö vanhustenhoidon ja sosiaali ja terveyspalvelujen tuottajien valvonta kuitenkin ennallaan

avointa keskustelua mukaan luottamusmiehet työsuojeluvaltuutetut omaiset puhumaan hoitajille hoitajat puhumaan esimiehille esimiehet puhumaan johtajille millainen on hoivakulttuuri suomessa

täällä lakiesityksessähän mainitaan että kuntien tulisi olla tai ne voisivat olla vuorovaikutuksessa valvovien viranomaisten kanssa ja tähän sisältyisi näitä ohjaus ja arviointikäyntejä mitkä kyllä kuulostavat ihan hyviltä mutta sitten täällä myös mainitaan se että käynnin kohteella olisi mahdollisuus ilmoittaa ettei se pidä tällaista valvovan viranomaisen suunniteltua käyntiä tarpeellisena

hoitoa on saatava silloin kun sitä tarvitaan ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi kuntalaisten on päästävä omalääkärille alati vaihtuvien keikkalääkäreiden sijaan

arvoisa herra puhemies

piratismi on toisten tekemien elokuvien tietokonepelien ohjelmien äänilevyjen ynnä muiden sellaisten tallenteiden laitonta valmistusta ja myyntiä

piratismi on hyvin huolestuttavaa ja tuntuu sille että tässä hallituksen esityksessä ei ehkä sitten kuitenkaan niin vahvasti oteta tähän piratismin torjumiseen tai ennaltaehkäisyyn kantaa

jos suurten kuntien asukkaat olisivat pienissä kunnissa asuvia terveempiä olisi suurkuntahanke järkevä ratkaisu terveyserojen kaventamiseksi

täällä mitä joku nosti jo esille tosiaankin tässä vanhustenhoidossa viime päivinä kuullut huonot uutiset kyllä ovat seurausta siitä että joku valvonta pettää

kotikopiointi toki on sallittua saa kuunnella musiikkia kotona ja pienessä piirissä ehkä ystävien kanssa mutta julkisesti sitä ei saa esittää eikä myöskään myydä

eihän siellä hoitajajoukko vanhuksia huonosti kohtele vaan silloin on valvonta esimiehen ja hoivapaikan johtajan kanssa pettänyt jollakin tavalla

olisinkin kysynyt teiltä hyvä ministeri tätä millä tavalla me voisimme piratismia entisestään vähentää ja onko tähän asiaan mahdollisesti puututtu jollakin tavalla tai mahdollisesti lisätäänkö jotakin kirjausta jotta piratismi saataisiin kitkettyä kokonaan pois koska sehän se on todella vakava ja tosissaan vai

myös hallitus on huomannut että jotakin on tehtävä mutta valitettavasti hallitus lähti uudistamaan sosiaali ja terveyspalveluja suurkuntahankkeen ehdoilla

arvoisa herra puhemies

nyt näyttää huolestuttavasti siltä että hallituspuolueet eivät kykene riittävään yhteistyöhön pystyäkseen esittämään sosiaali ja terveydenhuollon malliaan

nyt tämä rahoitus on kuitenkin päättymässä ja kuten täällä on jo moneen otteeseen puhuttu on hyvin tärkeää että rahoitus saa jatkoa

sttn mukaan sosiaali ja terveysministeri risikko on itse todennut että on oikeus ja kohtuus kansalaistenkin tietää kun on kuntavaalit lähestymässä miten tämä sote järjestetään

kun lakivaliokunnassa käsittelimme valtion talousarviota niin perussuomalaiset jättivät siellä eriävän mielipiteen jossa muun muassa mainittiin tämä että harmaan talouden torjunnan rahoituksen tulisi olla pysyvää

on kerta kaikkiaan oikeus ja kohtuus että kuntalaiset saavat vielä ennen vaaleja tietää millaista sosiaali ja terveysjärjestelmää hallitus ajaa

on hienoa että ministeri mainitsitte tuosta hankintalaista siihenkin on usein täällä otettu kantaa ja kuinka sillä hankintalailla voitaisiin ennalta ehkäistä muun muassa tätä harmaata taloutta mutta myös mahdollistaa se että myös pienet toimijat pääsisivät mukaan näihin kilpailutuksiin

täytyy sanoa että on todella huojentunut ja hyvä mieli olla tänään täällä eduskunnassa puhumassa tästä hyvin tärkeästä lakiesityksestä joka on nyt toteutumassa

huolestuttavaa on myös se että yle uutisten mukaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiukka lausunto vanhuspalvelulaista ei kelvannut peruspalveluministeri guzenina richardsonille vaan ministeri vaati thlltä uuden lausunnon

olemme kaikki katsomassa ja nähneet omaishoitajiin päin ja tunteneet heidän tilanteensa ja sen että on tarpeen tehdä niitä parannuksia mitä tässä lakiesityksessä on

se tuo kaksi päivää vapaata ja niille joilla on ympärivuorokautisesti hoidettava omainen siellä kodissa vapaata kertyy se kolme päivää kalenterikuukautta kohden

perussuomalaiset toivovat että sosiaali ja terveysjärjestelmää kehitettäessä hallitus kunnioittaisi asiantuntijoita ja kansalaisia eikä jyräisi väkisin läpi omia henkilökohtaisia näkemyksiään

on hyvin tärkeää että kun omaishoitaja sen oman hoidettavansa sinne sijaishoitoon saattelee niin se sijaishoito on oikea aikaista ja oikeanlaatuista ja siellä huomioidaan sen hoidettavan kaikki tarpeet

tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta että hallituksen suurkuntahanke ei tilannetta ratkaise sillä suurissa kunnissa ei mene sen paremmin kuin pienemmissäkään kunnissa

jos espoon terveyskeskuksiin ei saada lääkäreitä vaikka pääkaupunkiseudulla ollaan ja väestöpohja on suuri kuinka voidaan kuvitella että lääkäreitä riittäisi muualle

täytyy olla aktivoivaa ja kuntouttavaa ja mielekästä hoivaa tarjolla huomioiden myös sen että omaishoidettavat ovat eri ikäisiä

perussuomalaisten mielestä kansalaisten on saatava sosiaali ja terveydenhuollon palveluita kaikkialla suomessa muuallakin kuin suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa

perussuomalaiset myös muistuttavat hallitusta siitä että nyt on tarkoitus käydä välikysymyskeskustelu ja välikysymyskeskustelussa tarkoituksena on että hallitus vastaa välikysymyksessä esitettyihin kysymyksiin

eduskunta katsoo että hallitus on epäonnistunut kansalaisten yhdenvertaisten sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamisessa eikä ole kyennyt valmistelemaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta kestävällä tavalla

viekää ihmeessä kotikuntiinne myös tämänkaltaisia ideoita eli kaikki omaishoitajat joilla on omaishoitosopimus pääsevät tämän vuoden alusta ilmaiseksi uimaan ja kuntosaliin

näin ollen eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luotta musta

täällä on mainittu siitä omaishoidon tuen ja hoitopalkkioiden yhdenvertaistamisesta ja niiden perusteiden kuinka myönnetään

haluan kuitenkin muistuttaa että tästä hoitajamitoituksesta on puhuttu suomessa vuosikausia ja viime kaudella tehtiin mielestäni suuri heikennys sinne ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen jossa mitoitukset olivat korkeammalla

kuitenkin kun me olemme realistisia niin me ymmärrämme että todellisuudessa varmaan hyvin harvassa hoivapaikassa tästä rajasta pystytään menemään alaspäin ja se meidän tulee kaikkien myöntää

missä näin voidaan tehdä niin silloin hoitoisuus pitää katsoa onko mahdollista missä tarvitaan useampi hoitaja missä mahdollisesti vähemmän mutta pääsääntöisesti sitä heikennystä ei pystytä tekemään

sote uudistus ei saa olla sudenkuoppa

pyrimme parantamaan ihmisten palveluja ja kiitän myös itse ministeriä siitä että olemme saaneet esityksen tänne

arvoisa puhemies

olen itse sitä mieltä että resursseja tulisi lisätä entisestään niihin paikkoihin missä hoitoisuus on raskasta

eu ja eta maiden sisältä tulevilta hoitoalan koulutetuilta henkilöiltä ei vaadita niin korkeaa kielitaitoa kuin pitäisi

vietämme tänään kätketyt äänet päivää joka on kaltoinkohtelun ennaltaehkäisypäivä maailmanlaajuisesti ja mielestäni meillä kaikilla on oma vastuumme tässä asiassa

todellakin tämä ammattipätevyysdirektiivi on tulossa ja sen toimeenpanon yhteydessä tulisi arvioida myös näistä valtioista tule vien ammattihenkilöiden kielitaito